siis suurimmalta osalta suomalaisista palkansaajista lähes jokaiselta käteen jäävää palkkaa leikattaisiin

työnantaja on velvollinen noudattamaan asianomaisen alan työehtosopimuksen määräyksiä eli joko normaalisitovaa tai yleissitovaa työehtosopimusta

ammattiliittojen ja työsuojeluviranomaisten tietoon tulee kuitenkin vuosittain tuhansia tapauksia joissa työnantaja ei ole noudattanut työehtosopimuksen mukaista vähimmäispalkkaa ja työehtosopimuksen perusteella maksettavia lisiä koskevia määräyksiä

nimittäin edustaja kulmuni lapista totesi että bernerin ja sipilän suunnitelmissa on kieltämättä erikoista että ministeri nyt esittää päinvastaista kuin puoluekokouksessa siis keskustan puoluekokouksessa on demokraattisesti päätetty

arvoisa puhemies

oletteko te valmis tähän vai miten te aiotte tämän kuntatalouden tasapainottaa sille tasolle josta te olette hallitusta kritisoineet

tämän lisäksi että näiden työehtosopimuksen palkkausta koskevien määräysten rikkominen aiheuttaa huomattavia menetyksiä työntekijöille sekä palkan että palkkaan sidottujen muiden etuuksien kuten työttömyyspäivärahan sairauspäivärahan ja työeläkkeiden menetyksenä niin kyllä tässä voi nostaa tämmöisen kansalaisten näkökulmasta lainsäädännön tasa arvon näkökulman että jos työntekijä varastaa työpaikalla esimerkiksi kahvipaketin niin seurauksena voi olla pahimmillaan paitsi työnantajan menetys niin päälle vielä sakot näpistyksestä

mutta vielä mitä tulee tähän savonlinnaan niin nyt on käynyt selväksi että hallitus ei ota vastuuta tästä asiasta vaikka teillä olisi kaikki mahdollisuudet ja työkalut

olen edustaja jaskarin kanssa samaa mieltä siitä että nyt tarvitaan uusia keinoja uusia ideoita ja myös varmasti tarvitaan jatkossa uusia toimenpiteitä

mutta täytyy sanoa että erityisen taitava on tämä perussuomalaisten esitys suursäätiöiden verottamisesta

nimittäin he kyllä verottaisivat säätiöitä mutta ovat tässä esityksessä rajanneet perussuomalaisten oman säätiön tämän verotuksen ulkopuolelle että sitten kun vaalirahoitusta pitää pirkko ruohonen lernerille sieltä hommata niin se tapahtuu verovapaasti

tämä on osoitus siitä että kun te asetatte vastakkain markkinat ja leikkauspolitiikan tai aluekehityksen te valitsette markkinat ja petätte alueen ihmiset

sen sijaan jos työnantaja varastaa työntekijältä jättämällä palkkaa maksamatta niin tämä ei ole rangaistavaa ja mikäli kyseessä on pieni tapaus niin työntekijän mahdollisuus tässä tapauksessa viedä asiaa eteenpäin on usein rajallinen

tiilikainen täällä viime vuoden budjetin hyväksymisen yhteydessä syytti hallitusta siitä että valtionosuusleikkauksista kärsivät eniten vanhukset sairaat ja lapset

kun muistan tässä taannoin lehdestä lukeneeni että kokenut ja kunnioitettu edustaja kääriäinen sanoi että nyt ei keskustalaisilla saisi mennä grammaakaan sinne päähän niin minusta tuntuu että nyt tässä tuomo puumalan puheenvuorossa muutama gramma sinne taisi mennä niin että toivon että mahdollisesti edustaja kääriäinen voisi varmasti tässä apua antaa

on tapauksia joissa alipalkan maksamisesta on voitu antaa rangaistuksia mutta yleensä siinä yhteydessä on pitänyt jollakin tavalla viedä tähän työsyrjintään eli on täytynyt osoittaa että jollakin tavalla työntekijöitä on syrjitty

mutta arvoisa puhemies kaikkein isoin ratkaisu tässä on nyt kyllä se että sopimisen kulttuuri palautettiin suomalaiseen yhteiskuntaan

silloin on pystytty antamaan rangaistuksia siitä että on maksettu liian pientä palkkaa mutta sinänsä alipalkan maksaminen ei ole kriminalisoitua

rukan lumet jäivät taakse ja pitkäaikainen työmarkkinaratkaisu joka antaa vakautta ja yrityksille näkymää investoida saatiin aikaiseksi

näin ollen tästä näkökulmasta kansalaisen kannalta katsottuna on kummallista että työnantaja saa varastaa työntekijältä mutta työntekijä ei työnantajalta niin kuin ei tietysti saakaan eikä pidäkään saada

arvoisa puhemies

täällä ei ole menossa mikään raati joka arvioisi puolueiden ehdokasasettelutilannetta vaan kysymys on ihmisten palveluista

ja vielä tästä arvonlisäverosta

keskusta edelleen hakee eläkkeen pakkonostoa ja toisaalta timo soini hyppäsi tällä palkkakierroksella vuorineuvosten kelkkaan vaatimalla eläkemaksujen alentamista ja sitä että sillä voitaisiin ostaa palkkojen nollakorotukset

työehtosopimusten palkkamääräysten rikkominen aiheuttaa huomattavia menetyksiä myös yhteiskunnalle verotulojen ja työnantajan maksettavien eläkevakuutusmaksujen menetyksenä

te äsken sanoitte että haluatte pitää palvelut siellä kunnissa täällä äsken teidän edustajanne turunen sanoi että hän taas haluaa siirtää erikoissairaanhoidon valtiolle

se on fakta

arvoisa puhemies

hallitushan on ottanut keinokseen tämän pakkopolitiikan

timo soini sanoi ennen vaaleja että työmies on palkkansa ansainnut ja että jos perussuomalaisia äänestät niin sitä saat mitä tilaat ja nyt tuli uusi termi

osaa tapauksista sen lisäksi että niitä voidaan ajaa työsyrjintärikoksina voidaan usein ajaa kiskonnan tapaisina työsuojelurikoksina mutta niin kuin sanottu sen tunnusmerkistön täyttyminen on yleensä kiven takana jos näin voi sanoa

minulle ei ole tullut selväksi muuta kuin se että teiltä tulee loruja mutta tässä maassa tasa arvoisten palvelujen vuoksi tarvitaan myös tekoja työn ja oikeudenmukaisuuden tekoja

hyötylaki

edellä mainittujen syiden lisäksi tämä lakialoite kannattaisi hyväksyä myös sen takia että tämä on ennen kaikkea rehellisen yrittäjän etu

jos on kadun vastakkaisilla puolilla kaksi pitseriaa joista toinen riistää työntekijöitä maksamalla liian pientä palkkaa ja toisella puolella sitten maksetaan ravitsemuspalvelujen työehtosopimusten mukaista palkkaa niin kyseessä on kilpailuvääristymä

näin ollen se yrittäjä joka pelaa rehellisin keinoin jää väistämättä kilpailussa mopen osaan

arvoisa puhemies

kyllä vantaalla on talousongelmia ei vähiten siitä johtuen että perussuomalaiset kokoomuksen kanssa halusivat maksaa miljoona euroa siitä että vahtimestarit siivoojat ja keittäjät eivät ole kunnan palveluksessa vaan osakeyhtiön palveluksessa

eli näin ollen arvoisa puhemies sen lisäksi että kutsun kaikki kansanedustajat valiokuntakäsittelyvaiheessa ja ehkä sitten jatkossa salikäsittelyssä puoltamaan tätä lakialoitetta niin kutsun myös kaikki suomen rehelliset yrittäjät tämän lakialoitteen taakse

tällä pyritään taklaamaan kestävyysvajetta

tämä sopii erittäin hyvin hallituksen harmaan talouden torjuntaohjelmaan ja siihen että vilunkiveikot laitetaan kuriin

on tietysti syytä esittää kysymys meneekö tämä nyt niin sanotun ultima ratio periaatteen yli eli sen yli että vasta viimeisenä keinona pitää jokin asia säätää rangaistavaksi tässä yhteiskunnassa

jotta me tästä selviämme meidän on pakko nostaa työllisyysastetta pidentää työuria ja vähentää työttömyyttä ja lyhentää niitten työttömyysjaksojen kestoa

tämän osalta täytyy sanoa kun katsoo niitä tapauksia joita vuosittain tulee etenkin tämän vapaan liikkuvuuden myötä joissa entistä enemmän erityisesti heikossa asemassa oleville ulkomaalaistaustaisille työntekijöille maksetaan suorastaan törkeän pieniä palkkoja että minusta nyt jos koskaan olisi tärkeää osoittaa että yhteiskunta ei tätä hyväksy

tässähän on nyt riski että hallitus tekee tästä uuden pakkolain

nyt kun keskusta on vähän yllätykseksi asettunut vastustamaan oppivelvollisuusiän pidentämistä siis sitä että jokaiselle nuorelle saataisiin vähintään toisen asteen tutkinto niin samalla se vastustaa työllisyysasteen nostamista ja työurien pidentämistä

älkää naurako ei tämä minun keksimäni termi ole arvoisa puhemies

kannatan tes tietä koska vapaaehtoisuus on aina pakkoa parempi vaihtoehto

näin ollen sen lisäksi että kiinnijäämisriskiä pitäisi pystyä lisäämään valvontaa pitäisi pystyä lisäämään olen kyllä sitä mieltä että mikäli joku työnantaja törkeää huolimattomuuttaan tai tahallisesti maksaa liian pieniä palkkoja työntekijöilleen niin se on aivan yhtä rangaistavaa kuin se että työntekijöitä syrjitään esimerkiksi järjestäytymisen perusteella tai jollain muulla perusteella

hän kertoo kannattavansa vapaaehtoisuutta ei lakisääteistä pakkoa

arvoisa puhemies

näin työministeri lindström on todennut juuri hetki sitten mediassa muutama päivä sitten ja minä kysyn pääministeriltä tuetteko te oman työministerinne linjaa tässä kysymyksessä

huomaan että tämä opposition vaihtoehto alkaa kiinnostaa ja näyttää siltä että paine alkaa vähän nousta ja odotus lisääntyä täällä salissa

tuetteko te oman työministerinne linjaa

näin ollen minusta tässä tapauksessa kyse on tietysti paitsi signaalista myös siitä että nyt kun me kokonaisvaltaisesti harmaan talouden torjuntaohjelman yhteydessä pyrimme saamaan harmaan talouden kuriin niin minusta kaikkien keinojen pitää olla käytössä

nimittäin tulemme tarjoamaan vaihtoehdon tälle hallituksen kurjistuspoliitikalle hallituksen politiikalle joka leikkaa työllisyyttä ja kotimaista kysyntää

kolmas kysymys

siellä on vaihtoehto harmaan talouden torjuntaan siellä on vaihtoehto suurten ansio ja pääomatulojen saamiseksi mukaan talkoisiin siellä on jopa vaihtoehto jonka te muuten jätitte mainitsematta näille junaleikkauksille joita hallitus on tekemässä

muistan niin elävästi kun keväällä korvensitte keskustan varapuheenjohtaja annika saarikkoa yleisradion a talkissa siitä onko keskusta rajaamassa eläkeläiset näitten verovähennysten ulkopuolelle

kun edustaja pelkonen täällä kyseli valtiovarainministeriltä tästä alkoholiverosta niin kehottaisin kyllä osoittamaan nämä kysymykset nykyiselle pääministerille kataiselle

mitä tulee tähän kiinnijäämisriskiin niin arvoisa puhemies ehkä tässä yhteydessä on hyvä todeta että työsuojeluvalvonnassa jota kautta myös usein nämä tapaukset paljastuvat tässä kenttävalvonnassa asiakaskäyntien määrä on nyt viime vuosina aika tavalla tippunut ja se on tippunut nimenomaan ainakin osin sen vuoksi että työsuojeluhallinto siirrettiin aluehallintovirastojen yhteyteen ja tämän jälkeen nämä asiakasmäärät ovat tippuneet

mutta arvoisa puhemies käydäänpä tämä kuntapuoli läpi

kävin läpi teidän vaihtoehtonne ja kyllä tulivat mieleen nämä edustaja mäkipään hetki sitten sanomat sanat että johdonmukainen pitäisi olla

olisi suotavaa että pohdittaisiin työsuojeluvalvontaa tutkineiden selvitysmiesten esityksiä että näistä avin työsuojeluvalvontayksiköistä tehtäisiin tämmöisiä itsenäisiä työsuojeluyksiköitä ja niiden toimintapiiri olisi koko valtakunta ja tästä piiriajattelusta luovuttaisiin

kumman linjalla te olette

tämä on se kohta mikäli tämä lakialoite hyväksyttäisiin että mielestäni jonkinnäköinen siirtymäaika tai samassa yhteydessä sen tutkiminen minkälaisia resursseja esimerkiksi rikostutkintaan tarvittaisiin on syytä selvittää ja minun mielestäni sen jälkeen on syytä pohtia millä aikavälillä tämä voitaisiin tuoda

mutta näen kuitenkin että näissä monissa palkkarikoksissa jotka sitten poliisille asti tulisivat se tutkinta saattaa olla kuitenkin ehkä yksinkertaisempaa kuin sitten esimerkiksi tämmöisessä kiusaamistapauksessa tai muissa kun kuitenkin voidaan katsoa työehtosopimuksista palkat katsotaan mitä on maksettu

se kyllä siellä näkyy muun muassa työttömyyskriteerissä ja monissa muissa kriteereissä mutta nyt jäi epäselväksi vielä tämä mikä ei koske tätä kuntien valtionosuusjärjestelmäuudistusta joka nyt lähtee lausunnoille vaan tätä valtion linjaa ja perussuomalaisten linjaa mitä tulee kuntien rahoitukseen

luulen että se tutkinta olisi aika simppeliä

siinä suhteessa en näe että se välttämättä tarvitsisi niin paljon lisäresursseja etteikö tästä salista siihen kannatusta löytyisi mutta tämäkin resurssikysymys on hyvä huomioida silloin kun lakialoitteita tehdään

hallitus ei ole tähän käteen tarttunut

tähänkään hallitus ei ole tarttunut

kun tässä nyt käsittelyssä on lisätalousarvio ja erityisesti nämä työllisyysmäärärahat ja vain paremmalla työllisyydellä voimme turvata myös eläkkeensaajien toimeentulon niin kysyn nyt teiltä mitä mieltä te olette siitä hallituksen linjauksesta

kun nyt on käynyt ilmi että hallitus todella kiristää eläkeläisten verotusta suhteessa palkansaajiin ja jättää eläkkeensaajat pieni ja keskituloiset eläkkeensaajat tämän työtulovähennyksen ulkopuolelle ja juuri tästä asiasta te korvensitte keskustan varapuheenjohtajaa niin tuetteko te tätä hallituksen linjaa eläkeläisten verokurittamisesta

on muuten hyvä että nyt perussuomalaiset tunnustivat sen että he todella ovat rajanneet oman säätiönsä pois tästä esityksestä niin että kun sieltä vaalirahoitusta otetaan se tapahtuu verovapaasti vaikka sitten muilta esimerkiksi hyvää työtä tekeviltä säätiöiltä perussuomalaiset rahaa ottaisivat

työnantaja tai tämän edustaja joka tahallaan tai huolimattomuuttaan rikkoo työehtosopimuslain sisältämää palkanmaksuvelvoitetta on tuomittava palkkarikoksesta sakkoon tai enintään kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen

vaikka en aikataulusyistä tähän ehtinyt juuri nimiä kerätä niin toivon että lakialoite siitä huolimatta saa laajan kannatuksen tässä salissa

on erinomaisen hyvä asia että edustaja mäkelä täällä tunnusti että tämä on leikkaus

kyllä se heikentää näiden työttömien ihmisten edellytystä hankkia lisäosaamista jota usein erityisesti työttömyyden pitkittyessä tarvittaisiin jotta on mahdollisuus päästä työmarkkinoille

te olette vaatineet tänä syksynä jopa sitä että kuntien valtionrahoitusperiaatteesta on tehtävä perustuslaillinen selvitys koska kuntien valtionosuuksia on leikattu liikaa

vielä mitä tulee näihin vaihtoehtoihin niin kyllä hallituksella olisi ollut mahdollisuus laajentaa veropohjaa esimerkiksi aliverotetun finanssisektorin suuntaan mutta te teitte arvovalinnan ja ette sitä tehneet

mutta arvoisa puhemies ministeri grahn laasonen te jätitte vastaamatta kysymykseeni

nolla

onko tämä teidän linjanne myös mitä olette tehneet edellisessä hallituksessa

sanoitte käytitte termiä lisäpanostus

nyt kysyn teiltä

eihän tämä raha ole mistään muualta pois vaan onhan se kuten te äsken sanoitte eduskunnan edessä lisäpanostus

arvoisa puhemies

ja jos nyt katsoo niitä esityksiä joita täältä oppositiosta tai vaikkapa työmarkkinajärjestöiltä on tullut niin jopa raimo sailas pitkän linjan virkamies totesi että jos tähän hallitus ei tartu niin sitten tässä ei liene kyse siitä että yritetään saada sopimus vaan ihan jostain muusta kun hän kommentoi sakn esitystä

kun kuuntelin tuota mika niikon puhetta niin kuulostaa siltä että ikään kuin perussuomalaiset eivät olisi hallituksessa alkuunkaan ikään kuin heillä ei olisi tässä maassa valtaa ollenkaan

minä luulen että tämä keskustelu joka mielestäni sillä tavalla oli hyvä keskustelu että vaikka tässä nyt ei selkeää käännettä hallituksen politiikassa tapahtunutkaan niin tässä kyllä tuli paljon odotuksia tulevaisuuteen

jos kesällä jotain pitäisi pohtia niin hallituksessa kuin oppositiossa varmaan tärkeintä olisi pohtia nimenomaan niitä uusia kasvun eväitä

ja ennen kaikkea olemme esittäneet että eläkkeistä pitää jäädä ensi vuonna enemmän käteen